ei vaikuta vaikka marlboro mies haluaisi olla vapaa maailmanmies ja istua röhnöttää vapaasti auton takapenkillä

se että ihmisen on remmillä sidottava itsensä istuimeen niin että hän ei pääse liikkumaan autossa on perustuslakivaliokunnan mielestä vähemmän henkilökohtaista vapautta rajoittavaa tai eu henkilökoh tai henkilökohtaista vapautta rajoittava

uiminen kuin tupakoinnin kieltäminen jos se nyt meni oikein päin omassa autossa

annas olla kun rajoitetaan oikeutta tupakoida ja puhaltaa tupakansavut lähes suoraan pienten lasten keuhkoihin siihen puuttumisen estää muka suomen perustuslaki

ajatelkaa sitä lasta joka istuu siinä turvaistuimessa nenä taaksepäin edessä siinä oikealla sivulla ja jos kuljettaja tupakoi ja puhaltaa koko sen vaikka puolen tunnin matkan joka aamu suoraan päin tämän vauvan naamaa niin meidän perustuslaki muka estää tähän toimintaan puuttumisen

olen puhunut vauvoista ja pienistä lapsista joita tupakansavulla autoissa myrkytetään

sen vuoksi en voi esittää sellaista muutosta vaikka mieli tekisi ja saattaa tätä asiaa vaikkapa sitten uudelleen valiokunnan tarkasteltavaksi tässä muutetussa muodossa

totean lopuksi sen että olen tarkastellut tätä perustuslakivaliokunnan kantaa nimenomaan sen vuoksi että tässä tällainen lainausmerkeissä liiallinen holhoaminen julistetaan suomen perustuslain vastaiseksi

minä tiedän että moni suomessa ja moni eduskunnassa piti holhouksena jo sitä kun julkisissa tiloissa kiellettiin tupakointi piti holhouksena sitä liiallisena holhouksena kun työpaikoilla kiellettiin tupakointi piti liiallisena holhouksena sitä kun ravintoloista kiellettiin tupakointi ja pitää liiallisena holhouksena sitä jos yksityisautoissa joissa on lapsia kiellettäisiin tupakointi

ymmärrän että monet ovat tätä mieltä täällä eduskunnassakin ja olisi reilusti sitten äänestetty ja katsottu mitä mieltä eduskunnan enemmistö näistä asioista on mutta sitä en ymmärrä ja sitä en hyväksy että perustuslakivaliokunta on tehnyt tästä asiasta perustuslakikysymyksen ja tällä tavoin tosiasiassa estänyt eduskunnan todennäköistä enemmistöä toteuttamasta tahtoansa tässä asiassa

muutenkin puhemies kannan edelleen ja yhä enemmän huolta siitä että perustuslakivaliokunnan yhä tiukentuvat tulkinnat johtavat muihinkin hyvin hankaliin tilanteisiin ja suoranaisiin järjettömyyksiin meidän lainsäädäntötyössä

ukkolalle

lakikirja olisi todella hyvin paljon ohuempi jos me säätäisimme lakeja vain sellaisia vastuullisia ihmisiä järkevästi käyttäytyviä kansalaisia varten

yleensäkin tässä on muitakin järkeviä tupakoinnin ehkäisemistä ja vähentämistä merkitseviä uudistuksia mutta jos puhutaan tästä mistä nyt on ollut puhetta eli tästä kiellosta tupakoida autossa jossa on vauvoja tai yleensä lapsia tätä lakia tarvitaan juuri sen vuoksi että meillä on liian monta kansalaista ja meillä on yleensä olemassa ihmisiä jotka tupakoivat autossa vaikka siellä olisi pieniä lapsia

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen rakenneuudistushanke on niin merkittävä että tässä olisi siitä paljonkin sanottavaa mutta kun aikaa on kulunut ja rivit ovat harvenneet niin tyydyn tässä yhteydessä kommentoimaan muutamaa keskustelussa esille noussutta asiaa

ensinnäkin puheenjohtaja timo soini teki ryhmäpuheenvuoronsa melkeinpä pääasian siitä kuka on yrittänyt ottaa kunniaa tästä rakenneuudistuksesta ja sen johtajuudesta

hän näki isona isona ongelmana sen onko se nyt demarit vai kokoomus joka on tässä johtajuudesta kunnian ottanut tai jolle kunnia kuuluu

minä sanoisin näin että on aivan samantekevää vaikka kunnian yrittäisi ottaa sanoisinko nyt vaikka ukko juutalainen kunhan nämä isänmaan kannalta tärkeät asiat menevät eteenpäin

toinen asia

täällä muun muassa kirjoitettiin että valtiovarainministeriössä tehdyn arvion mukaan suomen julkinen talous ei ole pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla ja selvästi vaadittiin ratkaisuja jo viime vaalikaudella

kuitenkin olisin kysynyt edustaja pekkariselta mutta kun hän ei ole paikalla niin kysyn vaikka edustaja pirttilahdelta joka on ainoa keskustalainen salissa nyt mikä on se lista minkä keskusta voi esittää sen johtamassa hallituksessa tehdyistä rakenneuudistuksista

tuommoinen pääpiirteittäinen lista riittää minulle hyvin vas taukseksi

arvoisa herra puhemies

jos esimerkiksi kaisaniemen puistosta helsingistä löytyy raiskattu ja surmattu nuori nainen jonka silmälaseista kuitenkin löytyy sormenjäljet jotka saattaisivat auttaa murhan selvittämisessä niin tänä päivänä voimassa olevan lainsäädäntömme mukaan passirekisteristä ei kuitenkaan saa katsoa kenelle nämä sormenjäljet kuuluvat

tämä johtuu siitä että joidenkin niin sanottujen ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan tämä olisi kovasti arveluttavaa ihmisoikeuksien kannalta

te ministeri räsänen olette julkisuudessa ottanut kantaa sen puolesta että lakia muutettaisiin niin että ainakin törkeiden rikosten selvittämisessä passirekisteriä voitaisiin käyttää

arvoisa herra puhemies

jo tämän niin sanotun tupakkalain ensimmäisessä käsittelyssä kerroin hyvin suorasanaisesti mitä mieltä olen siitä perustuslakivaliokunnan tästä lakiesityksestä antamasta lausunnosta jonka mukaan olisi perustuslain takaaman henkilökohtaisen vapauden ja yksityiselämän suojan vastaista se että kiellettäisiin yksityisautossa tupakointi sellaisessa tilanteessa jossa autossa on kyydissä vauvoja tai muuten alaikäisiä lapsia ja nuoria

viime kuukausina on julkisuudessakin ja tässä eduskuntatalossa käyty aika paljon keskustelua eduskunnan varainkäytöstä ja tällä kertaa nimenomaan poikkeuksellisesti niinpäin että on kiinnitetty huomiota siihen että eduskunnassa kuulemma ja muka on olemassa jokin kiihkeä säästölinja ja kamreerimainen ote eduskunnan varainhoitoon

minun pitää sanoa kun olen kuitenkin pitkään kansanedustajana ollut ja tässä talossa työskennellyt että olen erittäin tyytyväinen siitä että aivan viime vuosina tällä vaalikaudella eduskunta on halunnut tarkastella kriittisesti myös omia menojaan ja sitä olisiko mahdollista tuottaa ne tärkeät palvelut mitä eduskuntatalossa lainsäädäntötyötä varten tuotetaan mahdollisesti jollain tuottavammalla tavalla ja sitä kautta vähemmän veronmaksajien rahoja käyttäen

sanoin ensimmäisessä käsittelyssä että en voi mitenkään en siis mitenkään ymmärtää sitä että suomen perustuslaki muka antaa suojan ja turvan sille että jokaisen pitää voida autossa ilman kieltämistä myrkyttää ja sairastuttaa omaa vauvaansa polttamalla tupakkaa päin tämän vauvan naamaa puhaltamalla savut vauvan pieniin keuhkoihin esimerkiksi joka päivä aamulla päiväkotiin viedessään ja iltapäivällä päiväkodista hakiessaan niin että tämä savuttaminen myrkyttäminen ja sairastuttaminen jatkuvat itse asiassa päivästä toiseen viikosta toiseen kuukaudesta toiseen jopa vuodesta toiseen

kun olen havainnut että eduskunnan budjetissa on tehty jonkin kaltaisia säästöjä kuitenkin puhutaan muutaman miljoonan säästöistä niin voin aivan vilpittömästi sanoa että en itse ainakaan ole huomannut että nämä säästöt olisivat millään tavoin vaikuttaneet kielteisesti mahdollisuuksiini tehdä täysipainoisesti tätä kansanedustajan työtä

ymmärrän hyvin sen että moni eduskunnan jäsen voi olla sitä mieltä että on liiallista holhoa mista että kielletään tupakointi autossa jos siellä on lapsia

voi olla että jotkut kansanedustajat jotka ovat enemmän kansainvälisissä tehtävissä mukana ovat kokeneet lehtitiedoistakin päätellen nämä säästöratkaisut vähän eri valossa mutta omalta kohdaltani tämä äskeinen toteamus kyllä pitää paikkansa

herra puhemies

oltaisiin sitten reilusti äänestetty asiasta ja katsottu onko eduskunnan enemmistö sitä mieltä että tupakointi autossa voidaan kieltää jos sillä vauvoja sairastutetaan ja myrkytetään vai eikö ole

haluan siis todeta että pidän erittäin tervetulleena sitä että tässäkin talossa on pyritty tarkastelemaan menorakenteita vähän tuoreesti ja katsomaan onko mahdollista eräitä toimintoja tehdä vähemmillä rahoilla

tätä asiaa ei päästä ratkaisemaan ja käsittelemään koska eduskunnan perustuslakivaliokunta todellakin antoi perustuslain suojan sille että pitää voida autossa omaa lastaan omaa vauvaansa tai vaikka naapurin vauvaa joka on kyydissä rauhassa tupakansavulla myrkyttää ja sairastuttaa

kuitenkin me käytämme tässä talossa veronmaksajien rahoja ja aina kun veronmaksajien rahoja käytetään pitää olla tarkkana

kuten äsken sanoin uskon kyllä ja uskon niitä lehtitietoja mitä olen kollegojeni lausumina lukenut että jotkin tässä talossa tehdyt ratkaisut ovat voineet näkyä ja tuntua joidenkin lähinnä kansainvälisissä tehtävissä olevien kollegojen työssä

minun mielestäni tämä perustuslakivaliokunnan yksimielinen lausunto jolle perustuslakivaliokunnan asiantuntijat ovat varmasti antaneet yksituumaisen tukensa tai heidän lausuntoihinsahan tämä lausunto perustuu on surullinen luku suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan historiassa

ja totta kai kaikkia tehtyjä uusiakin ratkaisuja pitää tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa pitää täsmentää tehtyjä päätöksiä

mutta se pääviestini tässä on se että kansanedustajan työtä vuosikymmeniä tehneenä kuitenkin ne muutaman miljoonankin säästöt mitkä tässä talossa on tehty eivät ole millään tavoin kielteisesti vaikuttaneet mahdollisuuksiini tehdä kansanedustajan työtä enkä ole tuntenut enkä kokenut niiden millään tavoin haitanneen työtäni

hän puolusti niin hyvin että jouduin silloin to teamaan että jos joudun johonkin oikein mahdottomaan oikeudenkäyntiin niin harkitsen vakavasti että palkkaisin ed

sasin asianajajakseni sillä niin hyvin hän puolusti tätä täysin mahdotonta eduskunnan perustuslakivaliokunnan yksimielistä lausuntoa

tämä on mielestäni se viesti ja se esimerkki jonka tästä talosta mielelläni näkisin laajemminkin julkiseen hallintoon ulottuvan

eli voidaan tehdä julkisessa taloudessa tarkoituksenmukaisia säästöpäätöksiä ilman että ne ratkaisut vaikuttavat siihen keskeisimpään palvelutehtävään mitä varten se hallinto on olemassa

ensinnäkin hänen ajatuksensa lähti siitä että perustuslakivaliokunnan oli välttämätöntä ja tarpeellista määritellä tässä vaiheessa se yksityinen elämänpiiri mihin lainsäätäjä ei voi puuttua eikä saa puuttua

hänen ajatuksensa perustuslakivaliokunnan lausunnon tueksi meni suunnilleen niin että jos nyt kielletään tupakanpoltto autossa niin mitä seuraavaksi

itse olen tästä argumentista sitä mieltä että kiellettäköön sitten aikanaan vaikkapa tämä mahdollisesti jonkun tulevan hallituksen esittämä seuraava tai sitä seuraava tai sitä seuraava vapauden ja yksityisen elämän yksityiselämän suojan sanoisiko rikkominen tai siihen puuttuminen kun sen aika on jos sellainen tilanne tulee

mutta semmoista argumentointia en voi mitenkään ymmärtää että perustuslakivaliokunta katsoo aiheelliseksi jo tässä vaiheessa kun mielestäni esitetään sellaista järkevää ja tarkoituksenmukaista rajoitusta jota hyvin voidaan perustella terveyden suojalla jota halutaan näille autossa oleville vauvoille ja muille lapsille antaa ne mitenkään voi ymmärtää sellaista dokumentointia että tähän pitää nyt panna se rajapuomi koska seuraavaksi seuraavaksi ja seuraavaksi saattaisi tulla sitten jotain joka todella puuttuisi yksityiselämän suojaan tai puuttuisi kotirauhan suojaan

toinen perustelu minkä valiokunnan puheenjohtaja sasi siinä keskustelussa toi esiin oli se että tupakointi autossa ei ole kriminalisoitu

eli kun minä argumentoin niin että miten voidaan sitten kieltää aikuista esimerkiksi tukistamasta lasta tai antamasta lapselle luunapin jotka ovat siis tänään kiellettyjä jos ei voida kieltää sitä että lasta myrkytetään ja sairastutetaan tupakoimalla päin lapsen naamaa niin siihen ed

sasin argumentti oli se että on tietysti eri asia jos on kriminalisoitu joku asia että jos joku asia vaikkapa tukistaminen on säädetty rikokseksi niin totta kai se sitten on rikos tapahtui se autossa kotona tai missä tahansa

arvoisa rouva puhemies

no jos tälle tielle lähdetään en sano että tälle tielle pitäisi lähteä mutta jos tälle tielle lähdetään niin minun mielestäni törmätään tai tullaan aika omituisiin älyllisiin kuperkeikkoihin

kun täällä aikaisemmin keskustelin ja olin eri mieltä vihreiden kanssa talouspolitiikasta olin ja olen sitä mieltä että he bluffaavat väittäessään että heillä on vaihtoehdot hallituksen säästöille

säädetään myös autossa tupakointi lasten ja vauvojen läsnä ollessa rangaistavaksi teoksi ja tätä kautta ilmeisesti sitten päästään siihen että tämä kieltäminen on mahdollista

he ovat aidosti sillä kannalla ja vilpittömästi sillä linjalla mitä näissä maahanmuuttoasioissa ovat aikaisemmin olleet ja nytkin ovat

tässä nyt käsiteltävänä olevassa tupakkalaissa on nimittäin säädetty rangaistavaksi tupakkalain suojaamistoimenpiteiden rikkominen ja siitä on sitten säädetty sakkoja

sen sijaan olen sitä mieltä että he sulkevat silmänsä tietyiltä epämukavilta tosiasioilta jotka liittyvät akuuttiin pakolaiskriisiin euroopassa ja toisaalta olen sitä mieltä että näissä konkreettisissa lakiesityksissä kuten tässä he tarkastelevat asiaa niiden turvapaikanhakijoiden kannalta jotka ovat jo suomessa mutta eivät halua ottaa huomioon tässä yhteydessä tehtävien ratkaisujen laajempia vaikutuksia suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määriin

ja tätä tupakkalain suojaamistoimenpiteiden rikkomista on esimerkiksi se jos bussinkuljettaja tahallaan sallii bussissaan tupakoitavan tai jonkun tilaisuuden järjestäjä tahallaan sallii tupakoitavan sellaisessa tilassa tai jopa ulkona sellaisessa tilanteessa joka lain mukaan on kiellettyä

ensin pitää antaa puheenjohtaja ed

no miksi ei sitten voida säätää rangaistus siitä että joku henkilö tupakoi autossa missä on vauvoja vaikkapa ikkunat kiinni ja tällä tavoin myrkyttää tätä auton alaikäistä matkustajaa

haluan tässä puheenvuorossa ja osin myös vastauksena esitettyihin kysymyksiin ja näkemyksiin todeta muutaman perusasian

minä en nyt suosittele tätä kriminalisointia mutta halusin vain tuoda tämän esiin sen vuoksi että nähdään minkälaisiin älyllisiin kuperkeikkoihin minun mielestäni perustuslakivaliokunnan lausunto tässä asiassa johtaa

sasin asianajajakseni

esimerkiksi sen miten hän perusteli että marlboro miehen saa pakottaa autossa sitomaan itsensä remmillä penkkiin mutta marlboro miestä ei saa kieltää myrkyttämästä ja sairastuttamasta omaa lastaan tupakoimalla lapsen naamaa vasten ed

euroopassa yleisesti ja pohjoismaissa kaikissa maissa tai sanotaan täsmällisesti että lähes kaikissa maissa ollaan kiristämässä perheenyhdistämisen ehtoja

ilmeisesti on niin että jos halutaan estää tämä vauvojen saastuttaminen tupakansavulla suljetussa yksityisautossa tilassa vaikka yksi vauva kyydissä ja kolme aikuista vetää tupakkaa minkä kerkeää niin ilmeisesti ainoa ratkaisu tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon valossa on sitten se että tupakointi säädetään tupakkalain suojaamistoimenpiteiden rikkomiseksi

tämän toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan siihen minkälaiset määrät turvapaikanhakijoita euroopassa vallitsevassa pakolaiskriisissä kuhunkin maahan hakeutuu

kyllä tämä edustaja sasin puheenvuoro pitää näin ymmärtää ja voi olla että tämä juridiikka on tällaista että jotta me voisimme kieltää tupakoimasta oman vauvan terveyden kustannuksella autossa meidän pitäisi ensin kriminalisoida se todeta että se on rangaistuksen uhalla kiellettyä lapsen pahoinpitelemistä mitä se tietysti myös on

jos suomi ei toimisi samoin kuin muut euroopan maat ja samoin kuin muut pohjoismaat vaan esimerkiksi meidän perheenyhdistämissääntömme olisivat selvästi suotuisampia kuin muiden pohjoismaiden ja muiden euroopan maiden niin on aivan selvää minun mielestäni ja tämä ei ole mikään kielteinen ihmiskäsitys että silloin suomeen hakeutuu turvapaikanhakijoita enemmän kuin mitä me pystymme kohtuullisesti arvioiden onnistuneesti kotouttamaan

herra puhemies

kun eduskunnan taloudesta ja toiminnasta puhutaan niin haluan vielä sanoa että kun kerroin että ne säästöratkaisut joita tällä vaalikaudella on eduskunnan menoihin tehty eivät ole millään tavoin haitanneet työtäni kansanedustajana tai vaikuttaneet kielteisesti mahdollisuuksiini suorittaa kansanedustajan työtä niin haluan vielä erikseen korostaa että se korkea palvelutaso joka tässä talossa on aina ollut ainakin niiden vuosikymmenten aikana jotka minä olen täällä voinut olla töissä ja kansanedustajan tehtävää suorittamassa on säilynyt

mutta eikö yhtä totta ole se että kaikki pyrkimykset kotoutumisen onnistumiseksi valuvat hiekkaan jos ne määrät joita suomalainen yhteiskunta yrittää kotouttaa ylittävät selvästi sen määrän kuin missä meillä on minkäänlaiset realistiset edellytykset onnistua

se että joitakin papereita ei välttämättä jaeta aivan kaikkia papereita tähän istuntosaliin tai niitä ei jaeta paikalle vaan ne ovat saatavissa vastaisuudessa istuntosalin yhteydessä muualta ei todellakaan merkitse palvelutason heikkenemistä

haluan sanoa että tämä korkea palvelutaso joka tässä eduskunnassa on ollut perustuu myös hyvin pitkälle siihen että täällä on erittäin ammattitaitoista osaavaa ja työlleen omistautunutta väkeä töissä

lisäbudjetissa satoja miljoonia lisää kuntapaikoista huutava pula tulkeista pula puhuttelijoista pula helsingin hallinto oikeus tukkeutumassa korkein hallinto oikeus tukkeutumassa ja niin edelleen

virkamiehet eduskunnan työntekijät ihan pääsihteeristä ylhäältä alas kaikkiin työntekijöihin ja kaikkiin työntekijäryhmiin ovat mielestäni hienosti hoitaneet työnsä ja hyvin palvelleet kansanedustajia ja eduskuntataloa ja eduskuntalaitosta

mutta mikäli turvapaikanhakijoiden määrä tänä vuonna ensi vuonna seuraavana vuonna johtuen siitä että meillä on suotuisammat perheenyhdistämismahdollisuudet kuin muissa maissa nousevat uudelleen kymmeniintuhansiin meillä ei ole mitään realistisia edellytyksiä onnistua kotouttamisessa

tämän haluan sanoa sen vuoksi että olen joskus aikaisemmin kiinnittänyt huomiota esimerkiksi talossa noudatettaviin työaikoihin ja nämä puheenvuoroni eivät ole olleet minkäänlainen epäluottamuslause sille työlle jota talossa virkamiesten toimesta on tehty

tämän viime vuoden tulijamääränkin tai niiden määrä jotka saavat jäädä suomeen haasteet ovat kotoutumisen osalta vasta edessä ja ne haasteet ovat suuria kuten kaikki tiedämme

olen vain sitä mieltä että kun valtiolla ollaan töissä ja virkamiehinä niin kyllä eduskunnassakin voisivat valtion virkamiehet eli eduskunnan virkamiehet noudattaa ihan samoja työaikoja kuin muutkin valtion virkamiehet

jos joka vuosi puhuttaisiin lähivuosina tällaisista määristä me emme onnistu emme tämän turvapaikkaprosessin hallitsemisessa emme kotouttamisessa kaikkine niine seurauksineen joista täällä kerrotaan kun puhutaan perheenyhdistämisen vaikeutumisesta syrjäytymisestä radikalisoitumisesta yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä ulkopuolisuuden tunteesta kaikkine seurauksineen mitä siitä seuraa

arvoisa herra puhemies

kun edustaja biaudet sanoi ensimmäisessä käsittelyssä että ei vetovoimatekijöillä ole merkitystä kun siitä ei ole mitään akateemisia tutkimuksia niin edustaja biaudet on tässä asiassa täysin väärässä

iltalehdessä kerrottiin äskettäin että rikolliset saavat katsoa vankirekisteristä ketkä ovat selvittäneet heidän tietojaan vaikka tämä yksittäistapauksessa vaarantaisi vartijoiden turvallisuuden tai vaikka yksittäistapauksessa vaikeuttaisi keskeneräistä poliisitutkintaa

minkä takia tuhannet irakilaiset viime syksynä tulivat halki balkanin halki itävallan halki saksan halki tanskan halki ruotsin suomeen tänne euroopan perälle hakemaan juuri täältä turvapaikkaa

kun tätä ihmeteltiin rikosseuraamuslaitoksen virkamies sanoi lehdessä että miten vanki voi valvoa vartijaa ellei voi näitä tietoja selvittää

minä kun olen tämmöinen vanhan liiton mies niin minä kuvittelin että vankiloissa nämä vartijat valvovat vankeja eikä niin että nämä vangit valvovat vartijoita

aiotteko esittää tämän lain muuttamista siten että vangilla ei olisi oikeutta näihin tietoihin silloin kun se voi vaarantaa vanginvartijan turvallisuuden tai kun se voi uhata keskeneräistä

sen lisäksi jokainen meistä on voinut lukea mediasta ihan näiden asianomaisten omia lausuntoja siitä että hakeutuivat suomeen koska heillä on se käsitys että suomesta saa oleskeluluvan helpommin ja tänne saa perheensä helpommin

jos ei vetovoimatekijöillä ole merkitystä niin minkä takia ruotsin hallitus on tänään valtiopäivillä äänestänyt läpi sellaisen perheenyhdistämisuudistuksen joka on tiukempi kuin suomen

minkä takia ruotsin vihreät edustaja niinistö joka tunnette heidät hyvin ovat esittäneet tällaista teidän kuvailunne mukaan julmaa epäinhimillistä outoa ihmiskäsitystä edustavan esityksen ruotsin valtiopäivillä

minkä takia ruotsin demarit edustaja räsänen edustaja marin ovat ehdottaneet tällaista ruotsin valtiopäivillä jos ei vetovoimatekijöillä ole merkitystä ja jos nämä perheenyhdistämisasiat eivät ole vetovoimatekijöitä

edustaja kari luuletteko että teidän puoluesisarenne ja veljenne ruotsissa ovat ilkeyttään pahaa pahuuttaan vihreät ruotsissa missä on lukemattomia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä mukana puolueessa lähteneet kiristämään perheenyhdistämisen ehtoja

luen mitä ruotsin valtiopäivillä sanoi eräs edustaja tämänpäiväisessä keskustelussa helsingin sanomien mukaan

ruotsista yhdessä kreikan romanian kyproksen ja maltan ohella tulee yksi niistä maista joka antaa heikoimman suojan pakeneville perheille

tätä ei sanonut ruotsin valtiopäivillä vihreät jotka esittävät perheenyhdistämisen tiukentamista eikä edustaja reinfeldt vaan tämän sanoi porvarioppositioon keskustapuolueeseen kuuluva edustaja johanna jönsson valtiopäiväkeskustelussa

antakaa sille hyvä selitys jos ei ole kyse vetovoimatekijöistä jos ei ole kyse siitä että perheenyhdistämisen ehdot ovat yksi vetovoimatekijä

kun saat toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan ruotsissa sinulla ei käytännössä ole lainkaan mahdollisuutta saada perhettäsi perässä

mutta suomessa missä ei ole vastuussa voi sulkea silmänsä tosiasioilta ja väittää niitä olemattomiksi

kaikki olemme sitä mieltä eikö totta että jokainen lapsi haluaa elää vanhempiensa kanssa jos mahdollista ja olemme sitä mieltä että lähtökohtaisesti vanhemmat haluavat elää lastensa kanssa

siksi että suomen järjestelmä ei olisi kannustava ja houkuttava sille että suomeen halki afrikan halki lähi idän halki euroopan lähetettäisiin alaikäisiä lapsia hengenvaarallisille matkoille ihmissalakuljettajien armoille määränpäänä suomi

luuletteko edustaja kari todella että nämä sadat lapset ovat paenneet vanhempiensa ja sukujensa luota ja etsiytyneet oma aloitteisesti ja omasta tahdostaan omaehtoisesta tahdostaan tänne euroopan ja maailman toiseen ääreen

vai eikö tosiasia jota te ette halua myöntää ole se että siellä vaikeuksissa olevat perheet ja vaarojen keskellä elävät perheet ja erittäin tukalissa oloissa elävät perheet sitä ei pidä kenenkään kiistää ovat yhdessä perheen piirissä tai suvun piirissä päättäneet tämän lapsen matkasta ja myös yhdessä keränneet varat ja rahoittaneet tämän lapsen matkan

olen kysynyt tätä asiaa myös niin sanotulta kokemusasiantuntijalta yhdeltä henkilöltä joka on itse tullut pakolaisena afganistanista suomeen ja saanut häneltä joka tänä päivänä toimii tulkkina ja tapaa näitä ihmisiä päivittäin hyvin selvän arvion siitä että ajatus siitä että nämä lapset karkaavat perheiltään ja sitten hakeutuvat suomeen on täysin väärä

tämä on fakta

kysymys on nyt siitä haluammeko suomen järjestelmän olevan sellainen joka kannustaa rikkomaan perheet joka kannustaa erottamaan lapset vanhemmistaan ja vanhemmat lapsistaan joka kannustaa lähettämään heidät tänne suomeen

tästä on kyse

minun mielestäni suomen järjestelmän ei pidä olla tällainen ja teidänkään jotka puolustatte perheiden oikeutta elää yhdessä ei pitäisi tukea sellaisia järjestelmiä jotka kannustavat perheitä tällaiseen menettelyyn

uskon että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä tai toivon että olemme yhtä mieltä siitä että yhteisin eurooppalaisin ratkaisuin joita edustaja niinistö suomen hallitus ajaa toisin kuin annoitte ymmärtää saataisiin tämä tilanne hallintaan ja ottaisimme niitä kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevia ihmisiä suoraan pakolaisleireiltä euroopan maihin myös suomeen jolloin suomalaisten kiintiöpakolaisten määrä nousisi tietysti huomattavasti suuremmaksi kuin mitä se nyt vuosittain on

kun on puhuttu siitä että ruotsin laki on sentään määräaikainen se on ollut täällä eräiden ruotsin lakia jollain tavoin ymmärtävien argumentti niin haluan sanoa että mikäli suunta euroopassa kääntyy ja tällaiset kiristykset loppuvat ja mennään toiseen suuntaan silloin on mielestäni sekä mahdollista että perusteltua että myös suomessa näitä asioita arvioidaan uudelleen